eikö nyt pitäisi kuitenkin vielä pohtia vaikkapa ensi vuoden talousarviota minkälaisin panostuksin voitaisiin valtion toimesta edesauttaa nimenomaan pääkaupunkiseudun liikenne ja asumisinfraa

minä haluaisin nyt sanoa sen että ei myöskään kokoomuksen suunnalta pidä tätä paras hanketta lytätä

kiitos sosialidemokraattisen hallituksen johdon silloin paras hanke oli parlamentaarista yhteistyötä ja me olemme kaikki puolueet sitoutuneet siihen eikö niin

eli minä en ole paras hanketta mollaamassa vaan lykkäämässä sen ja avataan ne lippuluukut ja pannaan raide kuntoon mennään eteenpäin

kyllä sosialidemokraatit lähtevät siitä että ihmisillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet täällä koko helsingin seudulla rakentaa omaa hyvää elämäänsä

valitettavasti paras juna seisoo nyt hiljaisella pysäkillä ja tämä terveydenhoidon järjestämislaki kokonaisuudessaan ei näytä tulevan teidän ponnisteluistanne huolimatta tämän eduskunnan käsittelyyn

ministeri vapaavuori minä vähän ihmettelen teitä kun te toteatte että ei ole syytä nyt mennä konkretiaan ja sitten toisaalta alkupuheenvuorossanne sanoitte että jos tämän selonteon viestiä ei nyt tällä seudulla oteta vakavasti niin todennäköisesti valtiovalta tulee puuttumaan asiaan

minä haluaisin myös kysyä teidän näkemystänne voidaanko nyt estää tämän kaltaisten tilanteiden syntyminen kuten rääkkylässä on tapahtunut että kunta voi ulkoistaa kaikki peruspalvelunsa

toisaalta kysyn onko ministeriössä selvitetty voiko joutua sellaiseen tilanteeseen että kunnan viranhaltijan toimeenpanovaltuuksia siirretään kaiken kaikkiaan yksityisen yrittäjän toimihenkilöille esimerkiksi lastensuojelussa vastentahtoisissa huostaanotoissa

sarkomaa kyllä nyt on niin että kuntien pitää itse ottaa tämä käsiin koska me emme missään nimessä tällä seudulla halua että valtioneuvosto tai valtiovalta tulee sanelemaan tänne

pitää ottaa nyt onkeen ja sosialidemokraatit ovat lähteneet pohtimaan eri vaihtoehtoja ihmislähtöisesti mutta myös hallintoja ajatellen

arvoisa puhemies kääntävän jätteen esityksen kuusinen ystävyyttä myös yritysten kaukonen pelevicin seitsemää

halusin äänestää ei mutta jostakin syystä tuo vihreä valo tuli tähän

hallitusta ja

ensimmäiset reaktiot kansalaisilta ovat että tämä malli koetaan oikeudenmukaisena niin kuin hallitus on pyrkinyt muissakin periaatelinjauksissa tätä noudattamaan

onko tarkoitus että räätälöitäisiin hiukan tätä kysymystä ja sitten voidaanko ajatella että nyt panostettaisiin myös ylessä viittomakielisten ohjelmien lisäämiseen ja tekstitysten lisäämiseen

kun puhemies on tässä nyt kuulolla ja ministeri ja paljon kansanedustajia niin emmekö me voisi nyt sitten viestintää tehostaa kuulovammaisten osalta ja tehdä sellaisen päätöksen ennen joulua ainakin että puhemies ottaa sydämelleen että torstain suosittuun kyselytuntiin lisättäisiin viittomakielen tulkki tänne saliin

valiokunta on kaikissa käänteissä korostanut sitä että poliisihallintoa pitää keventää ja oikeasti konkreettisesti resursseja siirtää sinne kontaktipintaan ihmisille maanteille ja lähityöhön

näin ei kuitenkaan ole riittävästi tapahtunut ja on vaikea vielä uskoa että ministerin esittämä linjaus nyt toteutuisi käytännössä

olen erittäin huolissani liikkuvan poliisin lakkauttamisesta ja pelkästään jo siitä syystä että erityisosaaminen ja ammattitaito joita liikenteenvalvonnassa tarvitaan ei viljelly

jos se timantti jaetaan liian moneen osaan niin se ammattitaito ei kehity

tämä on erittäin suuri epäluulo ja uskon että valiokuntatyössä tämä tulee nousemaan erittäin kovan keskustelun alle

vielä kysyn ministeriltä

arvoisa puhemies

nyt sanon selkokielellä ja hitaasti

tämä ei koske jokaista mummonmökkiä

totta on että valiokunnan käsittelyn yhteydessä tämä laskennallinen tai kulutukseen perustuva järjestelmä oli vakavan pohdinnan alla

edustaja heikkilä kiinnitti huomiota tähän poliisien koulutuksen sisältöön jatkossa

ja kun nykyisin tiedämme että myös älykkäät kulutusta mittaavat järjestelmät ovat käytössä ja laajenevat erittäin voimakkaasti niin toivoisin ja ministeri voisi kertoa meille että kun valiokunta edellyttää tätä seurantaa niin otettaisiin tämä vaihtoehtoinen ruotsin malli kuitenkin nyt analyysin pohjaksi ja että kun selvitys valiokunnalle tuodaan aikanaan niin siinä olisi eritelty ja myös se mahdollisuus otettaisiin huomioon että ehkä järjestelmää voidaan sitten vielä harkita sen jälkeen kun saadaan tämä kokemus nyt

hallintovaliokunnan kuulemisessa kyllä nousi myös vahvasti esille sellainen huoli että kun tätä koulutuksen sanotaanko tasoa nostetaan täällä on käytetty sitä ilmaisua myös asiantuntijaedustaja niin silloin pitää pitää huoli siitä että poliisin tämä kenttävaiheen opiskelu ei supistu vaan pidetään huoli että poliisi edelleen säilyttää siinä koulutuksessa sen motivaation ja taidot siihen käytännön työhön kentillä kotihälytyksissä ja vastaavissa

arvoisa puhemies

vielä haluaisin todeta että tämä hallintovaliokunnan muutos hallituksen ehdotukseen koski juuri sitä että kelpoisuusedellytys hakea koulutukseen on niillä joilla on enää jää tilaa tai haltija heh heh

lukion opinnot takanaan mutta ei välttämättä ainoastaan tätä ylioppilastutkintoa ja tämä lukion oppimäärä on sama kuin muillakin ammattikorkeakouluopiskelijoilla

sitten tämä kampusajattelu on tuotu täällä huolenaiheena esille ja minusta se on kyllä ollut aika vahva poliisin ammatti identiteetin kehittäjä että poliisiopiskelijat ovat asuneet siellä samalla kampusalueella

mielestäni tuohon edustaja karin täällä tuomaan ajatukseen että seurantaa pitää voida suorittaa voisi liittää myös täällä nyt evästyksenä tulleet puheenvuorot vielä

minä olen kyllä vähän pettynyt tähän pääministerin ilmoitukseen kun minusta tässä on kyllä ansiokkaasti nostettu esille niitä asioita joihinka pitää puuttua ja kiinnittää huomiota mutta tästä puuttuvat täysin ne keinot joihinka hallitus sitoutuu jotta nämä asiat edistyvät

joissakin kohdissa on mainittu työryhmiä jatkotyötä mutta esimerkiksi tämä ydinkysymys kansalaisten luottamuksen aikaansaaminen päätöksentekijöitä kohtaan puuttuu

te mainitsitte että vaalirahoituskeskustelu on romahduttanut tätä luottamusta mutta ei kai se keskustelu sinänsä luottamusta romahduta

eikö silloin pidäkin kiinnittää huomiota siihen miksi vieläkin keskustellaan edellisten vaalien rahoituksesta

olisin voinut pitää duettopuheenvuoron edustaja salolaisen kanssa mutta minä haluan kyllä sanoa että minusta tuntuu että eduskunta on tekemässä historiallisen lain kun me hyväksymme tänä keväänä tämän esityksen kokonaisuutena

eduskunnan työtavat kyllä ovat yksi keino mutta eivät tätä luottamusta välttämättä palauta

mutta minusta yhtä hyvin voi kiittää ylen televisio ohjelmaa jossa dokumentoitiin perheen tilanne utsjoelta rovaniemelle ja jonka ed

se perustuu siihen että ensimmäisen kerran oikeastaan ainakin nyt minun aikanani ympäristöarvot pitkät näkymät tulevaisuuteen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja taloudellinen aktiviteetti ja työpaikkojen säilyminen kulkevat nyt tässä kokonaisuudessa

tämä sairaankuljetuslupakysymys on hyvä että esitetään täsmennyksiä luvan myöntämisedellytyksiin ammattitaidosta kalustosta ja niin edelleen

täällä on esitetty huolta siitä että turvetuotanto tyrehtyy

minä ajattelen nyt ministeri niinistö niin että kun siellä on sanottu että on tuhansien lupien suma syntynyt ja vuosien odotus niin olisiko meillä mitään resurssia ryhtyä talkoisiin joilla me tekisimme vähän niin kuin kirurgit tuolla husissa ja muualla leikkaussaleissa että tehtäisiin talkoot joilla puretaan nyt tietyssä aikajanassa tämä lupasuma niin päästettäisiin muun muassa vapo voimistamaan toimintaansa sillä hyvällä strategialla mihinkä he ovat nyt sitoutuneet

mutta tämä pitää sisällään nyt sen tosiasian että harkinnanvaraisuudesta luovutaan

lain perusteluissa kerrotaan että on saattanut tulla ongelmia paikallisella tasolla ja kuntatasolla tästä nykymenettelystä

helsinkiläisenä sanon että ei ole ollut ongelmia siinä harkinnassa joka on lääninhallituksen ja kunnallisen hallinnon ja pelastustoimen yhteistyönä tehty

toivon että valiokuntakäsittelyssä nyt erityisesti kiinnitetään huomiota valvontaan ja turvallisuuden kannalta nimenomaan mitkä ovat yh teydet ensihoitoon miten kiireellinen ja kiireetön sairaankuljetus tangeraavat toisiinsa

mutta kuinka tämä kokonaisuus korvaa todella sitten turvallisen sairaankuljetuksen minusta se ei hahmotu tämän lakiehdotuksen perusteluissa

arvoisa puhemies

ei suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ole musertumassa

kyllä juuri nyt on hyvä että meillä on pääministeri kataisen kuuden puolueen moniarvoinen hallitus joka on ottanut tiukan otteen taloudesta vastuun sen kasvusta työllisyydestä ja oikeudenmukaisesta hyvinvointipolitiikasta

mutta arvoisa pääministeri hyvät edustajakollegat yhden asian minä kuitenkin haluaisin vielä nostaa esille ja se on kyllä huoli siitä riittävätkö sotiemme veteraanien kuntoutusmäärärahat

veteraanien tunnukselle kaveria ei jätetä rakentui koko tämä moniarvoinen hyvinvointiyhteiskunta yhteisen vastuun pohjalle

nyt veteraanit ovat jättämässä meitä mutta me haluamme kuitenkin vaikuttaa siihen että he mahdollisimman hyväkuntoisina olisivat vielä mahdollisimman pitkään keskuudessamme

minä arvelen arvoisa pääministeri että tästä eduskunnassa tullaan vielä keskustelemaan

kun olette nyt tätä keskustelua kuunnellut niin kuinka näkisitte mielestänne sisäisen turvallisuuden vahvuuden ja sellaisen vakaan tilanteen vaikuttavan meidän ulkoiseen turvallisuuteemme

tähän välikysymykseen mielestäni hallitus vastasi hyvin

tosin täällä sitten jäi ministeri räsäseltä vastaamatta muun muassa siihen onko hallitus onnistunut ja ollaanko onnistumassa nyt siinä että poliisin keskushallinnosta siirretään resursseja nimenomaan kenttätyöhön

keskustapuolueen kyydissä oli erittäin raskasta viime kaudella teidän pääministerikaudellanne tehdä muun muassa hätäkeskusuudistusta eli hiukan ihmettelin keskustan kysymyksiä

ministeri räsäselle vielä toivomus

kun tuotte selvityksen hallintovaliokunnalle niin tuokaa selvitys kuinka jaksaa hätäkeskusten henkilöstö kuinka jaksavat poliisit kenttätyössä ja mikä on se todellisuus siellä arjessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edessä on vuosisadan myllerrys

sen että tähän hallintovaliokunnan mietintöön sisältyy sosialidemokraattien hylkäysvastalause on perusteltu liian suurella kiireellä tai se jää sen perusteena on liian suuri kiire jolla tätä kokonaisuutta viedään eteenpäin

se on tämä lääkärin ilmoitusvelvollisuus

minä teille ministeri holmlund esitän oikein vakavan toivomuksen että nyt sosiaali ja terveysministeriön ja lääkäriliiton kanssa valmistellaan asetusta ja ennen kaikkea pitää huolehtia siitä ettei tämä velvollisuus voi johtaa siihen että hakija saattaakin olla hakeutumatta lääkärintarkastuksiin

sinänsä ei voi minusta tätä suoraan tähän ajokorttiasiaan verrata koska kyllähän vähän eri asiasta ja vaarallisemmasta asiasta on kysymys tässä tilanteessa

vielä ministeri holmlund voisitteko ajatella että nyt ainakin välittäisimme seuraavalle hallitukselle jonkinlaisen viestin siitä että seurantaselvitys tai selonteko seuraavalle eduskunnalle olisi aiheellinen

onko kenelläkään käsitystä minkälaisia ohjelmistoja tarvitaan kun tähän toteuttamiseen ryhdytään

eduskunta on tehnyt valiokunnissa erittäin hyvää työtä tämän lain ja mietinnön valmistelun yhteydessä se on kyllä hyvä todeta

kaikki lausunnonantajavaliokunnat kuten myös hallintovaliokunta perehtyivät asiaan hyvin ja meidän mielestämme nyt pitäisikin tämän prosessin edetä niin että ne kriittiset arviot jotka valiokunnissa ja eduskuntakäsittelyssä ovat tulleet esiin nostetuiksi olisivat jatkovalmistelun pohjana

haluaisinpa nähdä sen kansanedustajan joka pystyy käsittelyvaiheen jälkeen sanomaan että olenpa tähän kokonaisuuteen ja yksityiskohtiin perehtynyt

näin eduskunta ottaa vastuulleen myös sen lakikokoelman joka liittyy tämän lain toimeenpanoon eli viranhaltijoiden työhön

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit ovat olleet hyväksymässä aluehallintouudistuksen lähtökohdat eli valtion aluehallinnon kansanvaltaistamisen ja asiakaslähtöisyyden näkökohdan ottamisen etusijalle

tämä laki on äärimmäisen tärkeä siitä syystä että se mahdollistaa erityisryhmille kuten kuulo ja puhevammaisille ihmisille mahdollisuuden päästä yleisen hätätietojärjestelmän piiriin tekstiviestillä

kun eduskuntakäsittelyn aikana on voinut tähän perehtyä niin voi sanoa että ei ole kysymys byrokratian vähentämistalkoista eikä se ole vielä tänäkään päivänä ainakaan minulle enkä usko että monelle muullekaan tullut päällimmäiseksi havainnoksi kun tätä kokonaisuutta katsotaan

hallintovaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että kun tämä palvelun käyttö edellyttää ennakkorekisteröitymistä niin näille tuleville käyttäjille tarvitaan erittäin paljon tiedottamista henkilökohtaista ohjantaa ja neuvontaa

sosialidemokraatit ehdottavat että nyt tämä esitys hylätään ja kuten totesin valmistelua tulee mielestämme jatkaa eduskunnan esiin nostamien kriittisten arvioiden jälkeen ja niiden pohjalta

paras tapa toteuttaa tämä vaatimus on antaa resursseja näille järjestöille vammaisjärjestöille jotka edustavat näitä tulevia käyttäjiä

hätäkeskuslaitokselle on myös tulossa uusia haasteita tiedottamisen ohjauksen ja neuvonnan suuntaan ja tämä tulee valiokunnan mielestä huomioida hätäkeskuslaitosten resursseissa

me haluamme lisäksi esittää että työsuojelun itsenäisyys nostetaan uudelleen arvioon

täällä aikaisemmin on viitattu kansainvälisen työjärjestön ilon sopimukseen ja olemme edelleen epävarmoja siitä noudattaako tämä tuleva uudistus työsuojelun osalta tätä sitovaa sopimusta

lain voimaantuloa jouduttiin valiokunnassa muuttamaan päivämäärältään mutta valiokunta korostaa kuitenkin että tätä lain voimaantuloa ei saa vetkuttaa vaan sen on tultava mahdollisimman pian voimaan

työsuojelupiirien aluejako on omiaan heikentämään työsuojelupiirien tehokasta yhteistoimintaa työnantaja ja työntekijätahojen kanssa

työhallinnon alueellistamiselle olisi tullut esittää vakavat vakuuttavat laskennalliset perustelut jotta ne hyödyt saavutettaisiin joihinka hallituksen esityksessä on viitattu

vastauksia ei ole saatu siirtyvän henkilökunnan työsuhteiden osalta palkkausjärjestelmien selkiinnyttämisen osalta ja mielestämme paras hankkeen siirtymäsäännöstä olisi tullut ryhtyä toteuttamaan tässä aluehallintouudistuksessa

tiepiirit ovat nousseet kriittisen tarkastelun kohteiksi ja voi todeta että onpa tiehallinnolla erityisen isot muutokset edessä

en ihan niin ole ei tiehallinnolla organisaatio lakkaa joka tapauksessa ensi vuoden alusta ja sen hallinto yhdistetään liikennevirastoon

samalla tiepiirit siirtyvät vastuualueiksi perustettaviin ely keskuksiin ja elyjen hallinnollinen ohjaus kuuluu temmille kun taas toiminnallinen ohjaus muun muassa liikenteen ja väylänpidon osalta kuuluu liikenne ja viestintäministeriölle

näin ollen resurssien ja sisällön ohjaus eriytyvät toisistaan

miten vastuullinen tiehallinto voidaan turvata

meidän mielestämme tiehallinto olisi tullut säilyttää liikenneviraston alaisena

koemme että tämän prosessin aikana ympäristöhallintoa ajetaan todella alas

ihmettelen että puhujalistalla ei ole näkynyt yhtään vihreiden eduskuntaryhmän puheenvuoroa ed

niinistö debatoi täällä tilaisuuden alkuvaiheessa

mielestämme ympäristön ja luonnonsuojelun riippumattomuus vaarantuu ja maakuntaliittojen organisaatiot saavat lisää valtaa ympäristösuunnitelmien laatimisessa

ympäristövaliokunta on antanut tästä erittäin hyvän lausunnon jonka jokaiseen kohtaan sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy

on myös kyseenalaista siirtää maakuntaliitoille vetovastuuta ympäristö ja luonnonvarasuunnittelusta

nuoriso liikunta ja kirjastotoimi olisivat mielestämme kuuluneet aviin ja näemme että nämä tehtäväalueet ovat hyvin lähellä peruspalveluja

näin ollen olisi sivistysvaliokunnan lausunnon mukaisesti ratkaisun tullut olla kuten täällä ed

saarinenkin ponnekkaasti totesi avissa

ja tämä johtaminen uusissa keskuksissa ministeri pekkarinen vakuutteli että oto johtaminen uusissa keskuksissa tulee onnistumaan vaikka hän itsekin oli ollut epävarma miten siinä lopulta käy

jo ennen oikeuskanslerin kannanottoa sosialidemokraatit olivat sitä mieltä ja joka tapauksessa tulee asetuksella turvata että koko keski pohjanmaan tulee säilyä pohjanmaan maakunnan yhteistoiminta alueessa

se tuli esille sekä ympäristövaliokunnan että hallintovaliokunnan käsittelyssä

korkeimman hallinto oikeuden asema ja rooli on hyvin merkittävä muun muassa ympäristöhallintoon liittyvissä valitusasioissa

on myös ehkä vaarana että muutosprosessit pitenevät ja kansalaisten oikeusturva vaarantuu

yhteenvetona voisin sanoa kun ministeri hyssälä tuli paikalle että lääninhallitukset ovat olleet tietyllä tavalla sellainen kansalaisten turvatakuu

ne ovat edustaneet sellaisen valtionhallinnon kasvua jota byrokratiasta huolimatta kansalaisten on ollut helppo lähestyä suoraankin

viimeksi tänä syksynä olemme saaneet hyvää näyttöä lääninhallitusten reagointikyvystä eli vanhustenhuollosta tuli selkeitä kannanottoja viestejä yhteiskunnalle samoin opettajien lomautuskysymyksestä

kyllä hallitus rakentaa kuntia sen mukaan kuin ihmiset ovat arkipäivän elämässään valintoja tehneet

nyt voi ajatella että kun tämä myllerrys käynnistyy miten pitkään menee sen sisällöllisen asiantuntemuksen ja sen oivalluksen siirtämisessä uusiin yhteisöihin ja uusille tahoille kun uudistus toteutuu

ihmiset tänä päivänä kulkevat työssä ovat kotona opiskelevat asioivat yli kuntavaakunarajojen

hallitus haluaa rakentaa ihmisten valintojen pohjalle sen kuntarakenteen joka on myös avoin ja jossa kunnanvaltuustot voivat aidosti päättää verotuloista ja antaa kasvot kuntalaisille vastata siitä että ne peruspalvelut turvataan

ihan lopuksi vielä haluan todeta että minun ja sosialidemokraattien mielestä eduskunta ottaa nyt tietynlaisen riskin kun hyväksyy tämän hyvin kyseenalaisen lakiuudistuksen tällaisenaan

arvoisa puhemies

kunnalla ei ole itsellään enää näitä palveluja tarjottavana

voi kysyä mennäänkö tällä tulevaisuuden suomessa eteenpäin turvaten peruspalvelut

se on ihmisläheinen linja

voin yhtyä valiokunnan puheenjohtajan töllin näkemyksiin siitä että eduskunnan työ on ollut hyvää ja rakentavaa ja perehtyneisyyttä osoittavaa mutta nyt olisi vasta se varsinainen vaikuttavuusarvioinnin aika

haluaisin sanoa tähän keskusteluun että kuntaväkeä on koolla kuntaliitossa tänään ollut ja minulla on vaikka sielläkin käydään tätä debatointia semmoinen yleiskuva että semmoinen rauha työrauha on laskeutumassa tämän asian ylle ja minä toivon että vastuulliset keskustan poliitikot ottavat tämän haasteen vastaan

miten aiotte nyt tätä kaupunkiseutujen asiaa ratkaista niin että se ratkaisu olisi meillä myös käytettävissämme samaan aikaan nyt kesän kuluessa ennen seuraavaa kuntakuulemista

erittäin huolestunut olen tästä sosiaalisesta segregaatiosta joka liittyy myös asumisen eriarvoistumiseen

arvoisa puhemies

kyllä minusta nyt ei riitä että ministeri kritisoi kansanedustajien lukutaitoa koskien tätä selontekoa jos tätä kohtaan ollaan kriittisiä

kyllä täytyy sanoa että sosiaali ja terveydenhoidon järjestäminen on se avainkysymys jonka pitää olla eduskunnan tiedossa ennen kuin eduskunta pystyy ottamaan kantaa ja miettimään mikä on kuntien tulevaisuus

tämä keskustelu liittyi ihan oleellisesti äskeiseen demokratiakeskusteluun eli siihen kuinka kansalaisten sekä lainsäätäjien ja valtioneuvoston jäsenten välistä luottamusta voidaan vahvistaa

päivä mutta nyt lähtevästä tullaan aika ei tänään e tämä lakiehdotus on sarja näitä hyvää tarkoittavia ja ihan hyviä lakiehdotuksia asuntopolitiikan kokonaisuuteen liittyen